iskut ovat sulaketutuksensa lemmetyn mukaansa lakiehdotuksen kokeilusta myös vaneriset lumetettu ison osan käsittelystä ja porrastuksen käsittelyn pohjana on työelämä ja tasa arvovaliokunnan mietintö

mutta vaikea sen vastuun on nähdä toteutuvan jos ministerit eivät ole täällä läsnä ja lopputuloksena on parhaassakin tapauksessa vain joukko eduskunnan hyväksymiä lausumia

yhdyn edustaja ala nissilän käsitykseen että kyllä meilläkin on tässä aika paljon oppimista ja on paljon itsekin tehtävä jotta pärjäämme ja myös omasta kilpailukyvystä huolehtimisessa

sitten on kuitenkin syytä sanoa se että meillähän on kaksi teollista muutosta yhtä aikaa käsillä jotka muutokset ovat se suurin selittävä tekijä meidän vaikeuksillemme

mutta se miksi olen peräänkuuluttanut sekä edellisessä eduskunnassa että nykyisessä sitä että puolueet tekevät oppositiossa ollessaan nämä vaihtoehtoiset ehdotukset perustuu juuri siihen että sitten voidaan katsoa näitä asiallisia eroja jotka puolueiden välillä ovat

toinen on tämä nokia sektorin muutos ja se että nokia ei satsannut ajoissa älypuhelimeen eikä nähnyt mitä ipadin syntyminen tarkoittaa suhteessa kuluttajaan ja myös yrityselämän ajattelutavan muuttumiseen

samasta ilmiöstä kärsii myös metsäteollisuus joka liian pitkään rakensi tämän sanomalehtipaperin jatkuvan kasvun varaan ja sitten teki vääriä strategisia ratkaisuja ja loppuvaiheessa jopa myi sen sellutuotannon

suljettiin muun muassa kemijärven sellutehdas olosuhteissa joista sitten myöhemmin on voitu todeta että itse asiassa selluhomma oli sitä kannattavaa bisnestä ja se olisi kannattanut pitää

mutta sitten suhteessa tähän nykytilanteeseen pidän kuitenkin päivänselvänä että jos suomi hassaa miljardeja euroja tässä kreikan velkajärjestelyssä niin se ei arvoisat kollegat mitenkään edesauta meidän kotimaista pärjäämistämme kun me tiedämme missä tilanteessa ollaan täällä budjetin rakentamisen yhteydessä

tämmöinen miljardien eurojen käyttö velkajärjestelyyn suomalaisen veronmaksajan rahaa on sitten kyllä suoraan näkyvissä siinä suomen valtion taseessa ja meidän omissa toimintamahdollisuuksissamme jotka meille ovat tärkeitä

pidän tärkeänä että omassa toiminnassani yritän katsoa koko maan etua ja toimia tällä tavalla tasapuolisesti mutta olen myös helsinkiläisten äänestäjien asialla

ja nyt kun puhutaan tästä eläkeläisten asumistuen uudesta leikkauksesta siinä siis leikataan hyväksyttävien asumismenojen enimmäismäärää niin se kyllä kohdistuu erittäin kipeästi helsinkiläisiin ja laajemmaltikin pääkaupunkiseutulaisiin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

kun viime lamaan mentiin suomen valtiontalous oli erinomaisessa kunnossa erinomaisessa kunnossa

miksi näin

muuttoliike on jatkumassa ja asuntotuotanto tulee pahasti jäljessä ja sen seurauksena on korkea asuntojen hintataso ja sitten myös korkea vuokrataso

ja tästä on tullut paljon terveisiä helsinkiläisiltä että tätä alkuperäistä leikkausta pidettiin täysin kohtuuttomana mutta ei ole kyllä ymmärretty nyt tätä uuttakaan että kun on ilmoitettu että peruutetaan niin sitten kaikessa hiljaisuudessa tuleekin vähän yllättäen tällainen päätös että tehdäänkin sitten tämmöinen toista kautta vähän pienempi mutta leikkaus kuitenkin

olimme paremmassa tilanteessa kuin nyt tämän taloustaantuman alkaessa

arvoisa puhemies

edustajat pelkonen kiuru juvonen paloniemi eloranta väätäinen lindström mäkipää tölli ja mäntylä sen jälkeen ministereiden vastaukset

myös aikaisemmassa keskustelussa viime viikolla osoittautui että tämä itse tavoite aika laajalti ymmärretään että meidän on välttämätöntä jotenkin puuttua räjähdysmäisesti kasvaneisiin vaalikuluihin ja siihen liittyen tämä kattoehdotus jota tätä lakiehdotusta valmistellut toimikunta oli hyvin laajasti valmis kannattamaan ansaitsee kyllä tulla eduskunnassa uudelleen käsitellyksi

ja sitten kävi niin että ilmeisesti ministeriössä olivat tiedottajat laittaneet otsikkoon aika rehellisesti että eläkeläisten asumistuesta tehdään säästöjä kunnes tuli ilmeisesti poliittinen ohjaus että pitää poistaa sieltä otsikosta se säästö

arvoisa puhemies

jotta todella voitaisiin vertailla eri vaihtoehtoja myös viime vaalikaudelta nyt me tarvitsisimme sen viime hallituksen politiikan rinnalle tämän kokoomuksen vaihtoehtobudjetin

tämähän on huonoa poliittista ohjausta

sitä voi tietysti myös kehittää niin että siihen mennessä kertynyt rahoitus voidaan tarkemmin eritellä ja sitten on suunnitelma siitä rahoituksesta joka ei ole vielä siihen mennessä toteutunut

osa käsitti rastela tarkistuksen kosmos kuudes ja nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä savuton pakatut ja kiertää rikosjutun käsittely on

olen itse kova unionin kannattaja ja pidän sitä euroopan asioiden hoidolle välttämättömänä yhteisönä mutta tällainen ihmisiä kiusaava sääntely mitä nämä vanhojen omakotitalojen laskennalliset energiatodistukset ovat on tuhoisaa euroopan unionille

nyt on aina se tuntuu sen käsittelystä tai yrityksen seitsemäsosa ensin päätetään ympäristövaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä pöytäkirjan muutoksista sopimuksesta ja ilmoituksen antamisesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista

aikaisemmin kun täällä vertailuja on tehty olemme nähneet sellaisen ilmiön että kokoomuslainen valtiovarainministeri on ryhtynyt laittamaan tämän hallituksen aikaansaannoksiksi sellaisia lakimuutoksia jotka on tehty viime vaalikaudella niin kuin esimerkiksi kansaneläkkeen paikkakuntakalleusluokan toisen kalleusluokan poiston joka merkitsi monissa kunnissa kansaneläkeläisille erittäin huomattavaa eläkkeiden korotusta

ja nyt kuljetaan ei suinkaan vähenevän sääntelyn vaan lisääntyvän sääntelyn suuntaan sen jälkeen kun eduskunta selvästi viime vaalikaudella sanoi että se haluaa tällaisesta eroon

uimisjaoston ehdotus hyväksytään jo selvä joten sivistysval tuut ensimmäisen käsittelyn estellä päivän seitsemän soosia käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö seitsemän odottava kirjoitusten sisällöstä keskustelu myös

minusta tässä pitäisi sanoa unionille suoraan että tämä on juuri toista kuin mitä unioni nyt ilmoittaa itse omassa toiminnassaan haluavansa tehdä ja katsoa tämä kortti loppuun saakka mitä unioni tekee jos me emme laajenna enää tätä täysin turhaa sääntelyä näihin varastotiloihin ja omakotitaloihin

tiedustelenkin nyt miten oli kokoomuksen vaihtoehtobudjeteissa viime vaalikaudella

arvoisa puhemies

eli tällä tavalla voidaan rajata pois nämä hyvin tavanomaiset pienet kampanjat joissa ei ole kovin paljoa julkista mielenkiintoa rahoitukseen olemassa joten toivon että tätä vielä valiokunnassa harkittaisiin

arvoisa puhemies

tietysti toivoisi että meillä olisi ehkä enemmän kykyä tutustua toistemme näkemyksiin ja hetken aikaa myös kuunnella ennen sitten viimeisten arvioiden esittämistä mutta tärkeätä tämä on ollut siinä mielessä että tämä keskustelu ja nyt opposition esittämät vaihtoehdot osoittavat että on vaihtoehtoja

jos on halua tehdä myös niitä kipeitä ratkaisuja siis ottaa myös sitten tulopuolella jostakin niin koulutuksen leikkaukset voidaan peruuttaa

se turvaa kansalaisten eläkkeet luotettavalla tavalla

se koskee yhtä hyvin autoveron alennusta pannaanko mielummin autoveroon vai koulutukseen pannaanko mieluummin autoveron alennukseen kuin vrn ostopalvelujen turvaamiseen koko maan junaliikenteen varmistamiseen

kyllä hallituksella on täysi oikeus koska kansalta on saatu valtakirja toteuttaa sitä politiikkaa mitä ennen vaaleja puolueet ja kansanedustajat lupasivat

se täytyy jälleen kerran sanoa että tämä on sillä tavalla kyllä kummallinen juttu että velasta puhutaan erittäin paljon oikealla puolella ja tätä velan määrää kauhistellaan ja minä ymmärrän että sitä kauhistellaan

mitä sitten todellisuudessa tehdään on se että tämä hallitus ottaa ensi vuonna yli puoli miljardia enemmän velkaa kuin tänä vuonna

myös minä puoleltani yhdyn niihin kiitoksiin joita tässä edellä esitettiin hallintoneuvoston puheenjohtaja edustaja kantolalle

niin kuin ed

me tiedämme britannian tilanteen jossa satojatuhansia eläkeläisiä kohtasi suuri onnettomuus kun kurssit ja sijoitukset tulivat alas muutama vuosi sitten

yleisradion rooli on äärimmäisen tärkeä meidän monipuolisessa moniarvoisessa tiedonvälityksessämme ja on tärkeää että yleisradion hallintoneuvosto suorittaa oman tehtävänsä yleisradion toiminnan ohjaajana ja myös valvojana ja sitä työtä hallintoneuvosto on tehnyt

nyt se kehitys jonka viime hallitus sai aikaan että velan määrä käännetään laskuun kääntyy nyt juuri toisinpäin arvoisat edustajat

eläkkeelle jäädessä pitäisi realisoida pörssisijoituksia ja kun kurssit ovat alhaalla se tarkoittaisi noin puolta siitä eläkkeestä mitä he ovat kuvitelleet aikaisempina vuosina saavansa

niin kuin hallintoneuvoston puheenjohtaja edustaja kantolan kertomat luvut valaisevat yleisradio on pärjännyt tässä erittäin kovassa mediamyllerryksessä hyvin

ei auta että varoitetaan täällä velan riskeistä ja puhutaan että pitää velkaantuminen lopettaa ja sitten painetaan vihreää kun tosiasiassa lisätään puoli miljardia velkaa

meidän järjestelmämme työeläkeyhtiöiden hoitamana on siis erinomaisen hyvin toiminut tähän saakka ja jos siihen ei tehdä mitään hätiköityjä äkkinäisiä eikä huonosti harkittuja muutoksia niin näin meillä voi olla myös tulevaisuudessa

se on monipuolinen sisältö se on kyennyt elämään myös tässä uudessa ajassa se on vahvasti verkossa läsnä ja on läsnä siellä missä ihmiset päivittäistä tietoa tarvitsevat

tästä tämä meidän huolemme lähtee että pitää tehdä niitä työllisyyteen ja kasvuun liittyviä päätöksiä ja olla valmis rahoittamaan ne kestävällä tavalla kertaluontoisia tuloja kertaluontoisiin menoihin niin kuin meidän ohjelmassamme on

ohjelmilla on vankka katsoja kuuntelija ja lukijakuntansa ja myös yleisradion luotettavuus on säilynyt korkealla tasolla

tiedämme että se ei syntynyt ilman tätä järjestöjen sopimusta koska silloinen maalaisliitto kieltäytyi antamasta eduskunnalle ehdotusta työeläkkeistä

me panemme liikkeelle investointeja yhtä hyvin infraan kuin korjaamme kouluja päiväkoteja ja kirjastoja juuri sinä aikana kun meillä on väkeä työttöminä ja yrittäjillä on kapasiteettia

sitten on syytä olla jossain määrin huolissaan siitä julkisen keskustelun yhdestä piirteestä että kun mediamyllerrys on kova ja myös nämä talouden reunaehdot ovat kaikille alan toimijoille kovat niin on tullut useita sellaisia puheenvuoroja joissa nähdään että lehtien tai kaupallisen television tai radion toimintaolosuhteissa jotenkin helpottaisi se jos yleisradiota kurjistettaisiin mahdollisimman paljon

työlinja on se ainut jolla päästään ulos mutta pitää olla valmis sitten tekemään niitä työllisyyden hoitoon liittyviä päätöksiä huolehtimaan työllisyysmäärärahoista myös julkisen vallan osalta vaikka painopiste on siellä yksityisen puolen pärjäämisessä

se että kurjuutta levitetään joka suhteessa ja sitä kautta kun resursseja leikataan joka puolelta huono journalismi yleistyy ei voi olla moniarvoisen tiedonvälityksen eikä suomalaisen yhteiskunnan etu

nyt on kysymys siitä että eduskunnalla on aikaa miettiä tätä asiaa vielä kertaalleen ja tehdä tätä tarkoittava korjaus jotta tämä olennainen vaalikampanjoihin vaikuttava asia rahan valtaa vähentävä uudistus saataisiin tehtyä

pidetään puheenvuorot ministeri gustafssonin aihealueella silloin tämä keskustelu sujuu jouhevasti eikä palata siihen mistä on jo kertaalleen keskusteltu

puheenjohtaja rinne on esittänyt että yritettäisiin muuttaa sitä aktiiviseen käyttöön niin että työttömyysturva on sidottu setelillä saisi tukityöllistämismahdollisuuden ja pääsisi yksityiselle sektorille töihin

yleisradion tehtävä julkisen palvelun laitoksena on erittäin tärkeä ja samalla se pitää myös positiivista rimaa yllä kaikkien toimijoiden osalta

tässähän on kyllä erittäin viisas konstruktio nyt luotu eli tarkastusvirastolla on mahdollisuus pyytää yksilöityjä tietoja ja katsoa tämä kampanjatili tavallaan lävitse että minkä mukaisesti menojen ja tulojen liikenne on tapahtunut

erityinen merkitys on sillä että yleisradio käyttää näitä voimavarojaan kaikkien väestöryhmien palvelemiseen mutta myös sen varmistamiseen että ohjelmien taso on korkea ja mitä tulee esimerkiksi uutisvälitykseen ja ajankohtaisohjelmiin että niiden luotettavuus säilyy korkealla tasolla

toivoisin että tämmöinen ajattelu voisi kelvata koska sehän merkitsee sitä että sama raha käytetään ei joutilaisuuden hyväksi vaan aktiivisuuden hyväksi

pulliainen kun itse olette kunnioitettu ja arvostettu ammattiyhdistysihminen joka tuntee työelämää ja myös sen sopimustoimintaa olen siihen pettynyt että te ette tässä yhteydessä ole rohjennut sanoa että hallituksen aikaisempi politiikkariihessä tehty päätös oli virheellinen ja vastoin meillä noudatettua kolmikantayhteistyötä

työllisyyden hoidon vastuu on valtion ja kunnan ja se pitäisi siirtää kunnille että kunnat ottaisivat vastuun paljon lähempänä ihmisiä mikä johtaa myös siihen että niitä työpaikkoja osoituksia löytyy enemmän tänne yksityiselle puolelle

uhkasakon uhalla on ehdokas tai valittu henkilö velvoitettu toimittamaan nämä tiedot joten tämä on kyllä mielestäni erittäin kova menettely joka varmistaa sen että jos on aihetta epäillä niin voidaan katsoa mikä on se todellinen rahaliikenne joka

merkitystä on myös sillä että yleisradion asiat hoidetaan eduskunnan toimesta hallintoneuvoston rooli on tässä tärkeä ja että yleisradiosta ei missään olosuhteissa tehdä minkään hallituksen viestintäkanavaa eikä äänitorvea

verotuksessa pitää tehdä rakenneuudistus ja työn verotusta kevennetään niin kuin sdp esittää ja sitten siirretään painopistettä sille ainoalle alueelle jolla me olemme aliverotettuja eli tähän pääoman ja varallisuuden tuottojen verotukseen

tiedämme maailmalta että usein syntyy houkutus hallituksille siihen että jos voitaisiin tämä kansallinen radioyhtiö jotenkin saada kepinnokkaan ja sitten sitä kautta saada kulloisenkin hallituksen viestiä perille

uimisestaan ehdotus hyväksytään ja se vaalityössä on ollut mukana

nyt kun on palattu takaisin tähän kolmikantayhteistyöhön uskon että meillä on olemassa näköala myös tämän hallituksen aikana että ihmiset voivat huokaista helpotuksesta ja luottaa siihen että eläkkeet tullaan maksamaan luvatun suuruisina ja niillä ehdoilla jotka heillä on etukäteen tiedossa

arvoisa puhemies

tiedossa on että hallitus on nyt hallitusohjelmaneuvotteluissaan tehnyt päätöksen että yleisradion asemaa tehtäviä ja ilmeisesti yleisradiota koskevaa lainsäädäntöä jälleen kerran katsottaisiin

mutta on mielenkiintoista nähdä miten täällä on työnjako kehittynyt niin että keskustalaiset käyvät aina tupailtapuheet ja keskustan puoluevaltuuskuntapuheet pitämässä ja puhumassa miten hyväosaiset pitää saada lamatalkoisiin mukaan

en tiedä mitä tarpeita tässä taustalla on koska tämä yleisradiolakihan on varsin tuore laki ja se on erittäin huolellisessa valmistelussa tehty

joka tapauksessa kaikissa vaihtoehdoissa olemme nähneet tilanteen jossa ilmeisesti ensimmäistä kertaa suomen eduskunnan historiassa välikysymys on toteutunut ennen kuin siihen ehditään vastata eli opposition vaatimus siitä että hallitus peruuttaa yksipuolisen eläkeiän noston on saanut myönteisen vastaanoton

ja sitten täällä ministeristä keskustan talouspoliittista gurua ed

rantakangasta myöten kerrotaan miten oikeastaan on hyvä tämän hallituksen verolinja joka kunnissa johtaa tasaveroon siirtää valtion verotuksen painopisteen kunnallisveroon ja sitten pannaan kulutusverot vielä siihen päälle

jos tarpeita on niin ne on syytä arvioida ja tärkeätä on että tämä arviointi tapahtuu avoimesti ja demokraattisella tavalla ilman että tähän sisältyy mitään erityisiä etukäteen tehtyjä ratkaisuja esimerkiksi hallituksen toimesta

samalla kiinnitän huomiota siihen että on merkitys sillä että tämä meidän valvontajärjestelmämme ja yleisradion päätöksenteko toimivat oikein

sitten meillä on viestintävirasto sitten meillä on liikenne ja viestintäministeriö ja sitten meillä on vielä lisäksi eduskunnan liikennevaliokunta ja eduskunta

taisi olla niin että tähän tuli vielä jokin yksi valvoja lisää tämmöinen oliko jokin asiamiespohjainen joka vielä tehtiin niin että kyllä välillä käy sääliksi ylen johtoa kun se kiertää näissä eri elimissä kertomassa mitä yle on tekemässä

en usko että meidän moniarvoiselle tiedonvälityksellemme olisi hyväksi se että yleisradion siipiä leikattaisiin että siltä kiellettäisiin toiminta jollakin alueella koska jos näin tehdään niin sitten aikaa myöten se tarkoittaa sitä että yleisöt vähenevät ja sitä kautta koko yhtiön legitimiteetti heikkenee